nyt kuitenkin ollaan aveista siirtämässä poliisiasioita poliisihallitukseen mikä on taas omiaan paisuttamaan poliisihallitusta ja samalla sitten yhteys siihen paikalliseen katkeaa

olisi nyt tärkeää että poliisin ja aluehallintoviranomaisten yhteyttä vahvistetaan ei heikennetä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kuten keskustelun alkuvaiheessa kuulimme edustaja tiilikaisen esittämänä hallituksella on nyt todellakin vakavan valinnan paikka sen suhteen mihin suuntaan ja millä tavalla kuntauudistuksen kanssa etenemme

puhemies

miten arvioisitte oman hallituksenne toimintakykyä näitten vaikeitten suurten uudistustarpeitten edellä

aloitammeko uudistustyön uudelleen yhteistyössä parlamentaarisesti vai jatkaako hallitus tätä vaihtoehdotonta sanelua jossa kunnat ja ihmisten tarvitsemat palvelut ovat jääneet toissijaisiksi pelkän hallinnon ja rakenteiden varaan

kumpikaan ei näytä toteutuvan

tämän tilanteen korjaamiseksi tarvitaan jo vihdoinkin laajaa yhteistyötä

siis mikä on hallituksenne toimintakyky arvoisa pääministeri

tämä kuitenkin edellyttää sitä että tässä vaiheessa esillä oleva kuntarakennelaki hylätään joten kannatan edustaja tiilikaisen tekemää lain hylkäämisesitystä

jokaisessa laissa epäkohtien ilmetessä on totta kai asiallista ja järkevääkin tarkastella sitä lain kirjainta josko siellä joitakin epäkohtia olisi

monet kansalaiset näin ovat tässä kohtaa näköjään kokeneet koska näin vahvana merkkinä kansalaisaloitteen muodossa tämä haluttiin antaa

kuitenkin tämä tekijänoikeuslaki turvaa nimensä mukaisesti tekijää eikä tätä lakia saa todellakaan muuttaa siten että se heikentäisi missään olosuhteissa tekijän oikeutta siihen omaan teokseensa millään tavalla

teoksen levittäminenhän tässä on se rikos yksityinen käyttö ei ja tässä aloitteessa vaaditaan myöskin että levittämisestä koituvia rangaistuksia lievennettäisiin

tässä nimenomaisessa tapauksessa netistä lataamisessa lain rikkominen on niin helppo toteuttaa omalta koneelta vaikka omalta kotisohvalta ja suhteellisen vaikea jäljittää että mielestäni lieventämistä ei todellakaan saa sallia

hallitusohjelmaan on myöskin kirjattu ja ministeri risikko viime kaudellakin teki töitä sen eteen että vanhusten palvelumaksuja yhdistettäisiin

palvelumaksujen kirjo on kuntienkin välillä hyvin kirjava ja kuitenkin olisi pidettävä nuo palvelumaksut todellakin kohtuullisina koska hallitus ei todellakaan voi välillisestikään käydä vanhusten kukkarolla

arvoisa peruspalveluministeri tämä asia lienee nyt teidän kontollanne

tässä nousee esille myöskin naisten työmarkkina asema

on aivan selvä asia että tähän käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy kiusaus tulkita sitä erittäin kriittisesti ja että niin löydetään jos jonkinlaista porsaanreikää

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä myös siitä että nämä arviot täytyy aika joustavina kuitenkin sitten toteuttaa

itä suomen vaalipiirien yhdistämiseen johtava vaalilain muutos sisältää yhden hyvän ja liudan huonoja seurauksia

esimerkiksi jos puhutaan työssä käyvistä vanhemmista tai naisyrittäjistä tai vaikkapa isä on yrittäjänä ilman muuta näihin sitten haetaan jonkinlaisia muita ratkaisuja

tätä ovat vihreät pienenä puolueena ymmärrettävästi kannattaneet joskin voisi kyllä ihmetellä miten vaalipiirien yhdistäminen nousi puolueelle vaikkapa ydinvoimakysymystä suuremmaksi kynnyskysymykseksi

ensimmäinen kolmesta suuresta ongelmasta koskee uuden vaalipiirijaon perusteita

perustuslain mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejakoihin

aluehallintovirastojen ja ely keskusten jaot menevät täysin ristiin uusien vaalipiirien kanssa eikä maakuntien rajoja vaaleissa enää tunneta

etelä savo on itä suomen aluehallintoviraston ja muun tiiviisti toimivan yhteistyön kautta kuulunut vahvasti pohjois savon ja pohjois karjalan kanssa samaan piiriin kun taas kymenlaakso ja etelä karjala ovat kuuluneet eu rahoituksenkin mukaisesti samaan yhteyteen

suomessa on vakiintunut käytäntö että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja demokratiaan kuuluvat suuret historialliset uudistukset valmistellaan parlamentaarisesti ja asianosaisia kuullen

kun tämä asia oli viimeksi tässä salissa lähetekeskustelussa kritiikkiä valmisteltavalle laille esitettiin kirkkaasti yli puoluerajojen

demokratian olisi oltava se ykkösasia eikä yhtä osaa maasta saa käyttää tutkimuslaboratoriona ikään kuin koekaniinina

herra puhemies

arvoisa puhemies

minun mielestäni suurin ongelma tässä tämän salin keskustelussa on tässä ajassa olevien vaihtoehtojen puute

arvoisa puhemies

olette valmistelemassa tietysti opposition puolelta omianne mutta nyt pelkkä hallituksen esitysten teilaus ei hirveästi vie tätä keskustelua eteenpäin

kaikkea tätä on saatu aikaan paras hankkeella ja yhä edelleen täällä kuuluu väitteitä siitä että hanke polkee paikallaan ja siihen pitäisi saada lisää vauhtia

jo nyt meillä itä suomessa äänestysvilkkaus on aivan hälyttävän alhainen ja kunnallisvaaleissakin vain reilut puolet ihmisistä jaksoi äänestysuurnille saakka

olette tietyllä tavalla huolissanne velkaantumisesta mutta ette pidä sitä riittävänä syynä kuitenkaan tehdä näitä toimia mitkä meidän mielestämme ovat aivan ensiarvoisen tärkeitä

täytyy ihmetellä kyllä näitä kommentteja

edustaja braxin äskeiseen puheenvuoroon viitaten on kysyttävä valitettavasti edustaja brax ei ole paikalla oliko näin että sami borgin tutkimustuloksista voi vetää suoraan sen johtopäätöksen että nimenomaan korkea äänikynnys on syy itä suomen alhaiselle äänestysprosentille ja että nyt kun äänikynnys sitten laskee innostuvat itäsuomalaisetkin äänestämään niin kuin muualla maassa konsanaan

nyt on sitten lanseerattu kuntareformia mitä se sitten tarkoittaakaan ja kuntalain uudistamiseksi vaaditaan laajapohjaisen komitean perustamista ja lakiuudistusta halutaan kiirehtiä

tuo kahden ja puolen tonnin kertakorvaus työnantajalle on merkittävä muutos nuorten naisten työllistymisessä ja myöskin siinä että vihdoin naisvaltaiset alat pääsevät kilpailukykyisiksi

asiantuntijat ainakin ovat pelänneet äänestysvilkkauden laskevan itä suomessa tämän uudistuksen myötä vielä entisestäänkin ja äänien kerääntyvän vain suurimpien paikkakuntien tunnetuille ehdokkaille

tunnettuutta pitää kerätä yhä enemmän rahaa syövillä kampanjoilla ja moni ehdokas ei enää vaivaudu

politiikan teot ovat pitkälle arvovalintaratkaisuja

arvoisa puhemies

demokratiassa on kenties paljon vikoja mutta ainakin toistaiseksi se on voittanut kaikki muut yhteiskuntamuodot tasavertaisuudellaan ja oikeudenmukaisuudellaan

olette myös sanonut että on taattava työpaikkoja ympäri suomen ja sitten ihmisillä on valinnanvapaus siinä minne asettuvat asumaan

sen puolesta pitäisi taistella kokonaisvaltaisesti eikä sokaistua pienen parannuksen näennäisvaikutuksesta

vaaleilla valitun eduskunnan pitää suomessa edustaa alueellisestikin koko kansaa

miten työpaikkoja voidaan taata eri puolille suomea kun koko suomen asuttuna pitäminen ei kuitenkaan kuulu teidän arvovalintoihinne

velkakello käy mutta ainakaan sdpn esityksissä ei rakenteellisia uudistuksia sen enempää kuin kilpailukykyä vahvistavia uudistuksia näy

valtiontalouden tarkastusvirasto nimittäin sanoo että kun hankkeeseen sisältyviä toimia ei ole arvioitu niin ei voida myöskään torjuntaohjelman vaikuttavuutta millään tavalla todentaa

arvoisa puhemies

minä itse pidän myöskin tätä kansalaisaloitetta erittäin tervetulleena ja toivon todella sitä ja uskon siihen että näissä asianomaisissa valiokunnissa sitten nämä huolenaiheet todella punnitaan ja käydään sillä tavalla läpi että asetuksesta tulee hyvä ja mahdollisimman laajasti ja kattavasti kaikkia suomalaisia äitejä ja syntyviä lapsia palveleva

kuntapalveluiden rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet sitä että syrjäytymiskehitystä esimerkiksi estettäisiin mikä on sisäisen turvallisuuden ohjelmassa nostettu kaikista suurimmaksi kärkitekijäksi

myös poliisi tulli rajavartiolaitos myöskin tuomioistuimet syyttäjät ja vankeinhoito kamppailevat heille asetettujen vaatimus ja tehostamistasojen kanssa

kun otetaan tähän vielä vahva kansainvälinen ulottuvuus niin herääkin kysymys kuinka tämä uudenlainen vahvistuva kansainvälinen ulottuvuus myöskin sisäisessä turvallisuudessa hanskataan suomessa paremmin

poikkeuskriteereissä mutta kuitenkin esimerkiksi nämä kajaanin tai mikkelin sairaalat jotka eivät ole tätä vaatimusta täyttämässä kärsivät kuitenkin sitten näistä pitkistä välimatkoista

asian ympärillä aivan hämmästyttävät mittasuhteet saanut keskustelu on aiheuttanut muun muassa sen että suuri osa suomalaisista luulee että me olemme jonkun uuden asian kanssa nyt tekemisissä

nykyisin voimassa oleva laki väärinkäytösten osalta on tulkinnanvarainen ja se voi osin jopa sallia tunnistetietojen käsittelyn tätä esitettyä kevyemmin perustein

arvoisa puhemies

sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet on vahvistettu ohjelmassa joka saatiin sisäasiainministeriössä kasaan viime keväänä

itse pidän kyseistä ohjelmaa aika merkittävänä poikkihallinnollisena paperina jonka tavoitteisiin ja toimenpide ehdotuksiin on meidänkin täällä vahvasti sitouduttava

käsiteltävästä talousarviosta sisäasiainministeriö on linjannut että maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämistä jatketaan

myös työvoiman maahanmuuttoa edistetään

arvoisa puhemies

tässä täydentävässä esityksessähän on tämän uuden hätäkeskustietojärjestelmä erican käyttöönotto ja se on hyvä asia

valtakunnallinen tietojärjestelmä on todellakin järkevä satsaus varsinkin kun se yhdistää kaikki hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset

kuopiossa toimivan pelastusopiston pelastajakoulutus turvaa työvoiman saatavuuden henkilöstön ikääntyessä ja jäädessä eläkkeelle

on kuitenkin pakko todeta että viime vuosina sisäinen turvallisuus ja kansalaisten tunne sisäisen turvallisuuden toteutumisesta on heikentynyt

juuri viime viikolla poliisit osoittivat näyttävästi mieltään

arvoisa puhemies

myös hätäkeskuslaitoksen osalta on todellisuutta että se palvelee yhä kauempana avun tarvitsijoita ja paikallistuntemuksen puute voi pahimmillaan hankaloittaa avun perillepääsyä

kuulosti todella lupaavalta se mitä ministeri kiuru ennakoi ja suorastaan lupasi laajakaistan järjestymiseen ja että valtio on yhä mukana rahoittamassa ja etsimässä ratkaisuja sille että tuo kattava laajakaistaverkko todellakin toteutuu toisin kuin pääministeri katainen joka tässä taannoin irtisanoutui siitä että valtio tukisi edelleen laajakaistahanketta

on olemassa alueita joilla vasteaika on kasvanut aivan sietämättömiin mittoihin ja siihen tämäkään uusi tietojärjestelmä ei mitä todennäköisimmin pysty kuitenkaan muutosta tuomaan

tässäkin hallinnonalan keskusteluin päästään tuottavuusohjelmaan

ihmisoikeuspolitiikka on mitä suurimmassa määrin myöskin lasten oikeuksien huomioimista ja jotta lasten oikeudet huomioidaan myös päätöksenteossa ja sen seurauksissa on lapsiin kohdistuvia vaikutuksia seurattava ja pyrittävä ennakoimaan

sisäasiainministeriön toimintasektoreilla ja niiden toimivuudella on suuri merkitys sille kuinka suomalaiset kokevat maan ja oman turvallisuutensa

toivon että tämän työn tuottavuutta pystytään mittaamaan muutoinkin kuin henkilötyövuosissa

nämä hätäkeskuspäivystäjät kuitenkin työskentelevät virkavastuulla ja heillä pitäisi omankin oikeusturvan nimissä olla riittävästi aikaa perehtyä alueeseen ja tilanteisiin

mutta miten on arvoisa ministeri miten tätä asiaa lapsivaikutuksia seurataan kansallisessa meidän omassa lainsäädäntötyössämme tai sitten kunnallisessa päätöksenteossa

sen mittaamiseen kyllä löytyy suomesta malleja meillä kun osataan laatua arvottaa aina yliopistojen toiminnasta myöskin yritysten toimintaan asti

keskityn tässä puheessani yhteen asiaan josta hallitus ansaitsee kiitosta ja se koskee tietysti nuorisotakuuta

kun tämä kuitenkin jää nyt korjattunakin hallituksen viimeiseksi talousarvioesitykseksi voidaan todeta että sisäisen turvallisuuden eteen on vielä jatkossa paljon tekemistä

arvoisa puhemies

valitettavasti tuon asian kääntöpuolella on se tosiasia että koulutuspaikkoja leikataan rajusti aloituspaikkoja mikä vie sitten pohjaa pois tuolta sinänsä hyvältä nuorisotakuuajatukselta

miksi nuorisotakuuta ollaan nyt uudistamassa

ohjelman toimenpide ehdotukset perustuvat asiantuntijoiden arvioihin sisäisen turvallisuuden tulevista haasteista ja keskeisistä kehittämistarpeista